tilastoihin taustoihin ja näiden verotusmuotojen sisältöihin olisi kyllä syytä perehtyä monella tavalla tarkemmin ennen yksioikoisia johtopäätöksiä

kainuussa olivat jo ajatukset muun muassa kainuun jätehuollon kuntayhtymän kainuun pelastuslaitoksen ja kuntien maatalouslomituksen ja maaseutuhallinnon siirtämisestä maakuntahallinnon alle

minä ymmärrän sillä tavalla että kun päätösvaltaa maakunnille ja alueille lisätään niin tuskin maakunnat tekevät oman alueensa kannalta yhtään sen huonompaa päätöksentekoa kuin ministeriöt tekevät noitten alueitten kannalta

kiteytettynä tästä muunto ongelmasta voisi todeta sen että ongelman selvittämistä ajatellen paras tilasto lienee vuosittain verohallinnossa laadittu niin sanottu maksuunpanotilasto

ensinnäkin eläinlääkintähuoltolain uudistaminen on äärettömän tärkeä asia ja äärettömän tarpeellista ja voi sanoa että esitys on todella erittäin kannatettava nimenomaan maa ja metsätalousvaliokunnan tekemin täsmennyksin

ja nämä tilastot eivät anna yksiselitteistä tukea ajatukselle että verotuksen erot ansio ja pääomatuloissa olisivat johtaneet massiiviseen tulolajin muuntoon ansiotuloista pääomatuloiksi

toisaalta nämä tilastot eivät sulje pois sitä mahdollisuutta että muuntoa olisi jossain määrin tapahtunut ja muuntoa nimenomaan suurissa tuloissa

en tiedä olisiko se mahdollista mutta olisi tärkeää että tuota kokeilulain jatkon esitettyä muotoa voitaisiin täydentää niin että tämän lain perusteella olisi tarvittaessa mahdollista antaa maakunta kuntayhtymän hoidettavaksi kuntalaissa tai muussa lainsäädännössä kunnille annettuja tehtäviä eli muun muassa näitä tehtäviä mitä äsken mainitsin jätehuoltoon tai pelastukseen liittyen

toki tätä lakitekstiä lukiessa jää miettimään onko lain jako hyötyeläimiin ja muihin riittävän selvä tuleeko se aiheuttamaan jotain tulkintaongelmia käytännön eläinlääkintähuollossa

on selvää että verotuksen pitää tukea työllisyyttä yrittäjyyttä

mutta tässä esityksessä on monia erittäin hyviä muutoksia muun muassa ennalta ehkäisevän terveydenhuollon kehittäminen siihen panostaminen päivystysalueitten suurentaminen ja toiminnan joustavoittaminen kaiken kaikkiaan

esimerkiksi pk yrityksiä tulee sukupolvenvaihdoksen eteen lähivuosina kymmeniä tuhansia ja on mietittävä miten vaihdokset voivat toteutua miten niitä vaihdoksia voidaan tukea ja verotuksella on siinä tärkeä rooli

toki nämä sitten edellyttävät myös tiettyjä muutoksia muihin lakeihin

pidän myös hyvin tärkeänä valiokunnan huolta eläinlääkäreitten riittävyydestä kaiken kaikkiaan ja nimenomaan sellaisten eläinlääkäreitten riittävyydestä jotka todella pystyvät tänä päivänä ja tulevaisuudessa panostamaan hyötyeläinten terveydenhuoltoon

muun muassa pelastuslaitoksen siirtäminen edellyttäisi pieniä täsmennyksiä pelastuslakiin

itse katsoisin niin että pääomaverokannan nostaminen on perusteltua ainakin sellaisiin pääomatuloihin joissa ei ole lainausmerkeissä sijoittajan riskiä kuten pörssiosakkeitten osingot tai kiinteistöjen myyntivoitot ja niin edelleen

kainuussa on erittäin vahva halu tahtotila jatkossakin erilaisiin uraa uurtaviin kokeiluihin muun muassa kelan monikanavaisen rahoituksen uudistamiseen ja niin edelleen

niissä omistaja ja yrittäjä on usein sama henkilö ja riskistä tulee saada jotain bonusta myös verotuksessa ja myös niin että yritysten taseita voidaan edelleen vahvistaa

näkisin myös välttämättömäksi että pääomaverotuksessa olisi johdonmukaista siirtyä jonkinasteiseen progressiivisuuteen jossa pienehköt osingot olisivat verovapaita vaikka se kokonaisuutena tuleekin hyvin kalliiksi mutta toisaalta muhkeista osingoista on voitava verottaa ankarammin

tällä olisi päästy muun muassa huomattavasti vahvempaan ja pitkäjänteisempään kehitystyöhön muun muassa vaikkapa kainuun keskussairaalan kehittämisinvestointien osalta tai perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoito ja toimintaprosessien entistä syvällisempään integraatioon

toivottavasti nyt joka tapauksessa tämä lakiesitys jouhevasti etenee ja toivon mukaan siihen myös pieniä täsmennyksiä on mahdollista prosessin aikana vielä tehdä

arvoisa puhemies

mutta kaiken kaikkiaan minä näen hyvin tärkeänä että ei nyt missään tapauksessa lähdetä vastakkain asettelemaan erilaisia liikennemuotoja

meillä pitää olla ehdoton tähtäin siihen että tällainen pitkän tähtäimen lähtökohta joka tapauksessa on se että kaikkien alueitten liikenneinfrasta huolehditaan mahdollisimman kattavasti

ehkä sen verran voisi heittää lainausmerkeissä pientä kritiikkiä tai ainakin pohdintaa siihen suuntaan että vaikka meillä on erittäin hyvää palautetta ja hyviä näkemyksiä näistä liikennepoliittisista selonteoista niin pitäisikö sittenkin vielä näissä arvioida liikenteen kehittymistä vieläkin pidemmällä tähtäimellä kuin tällä hetkellä

minä toistan vielä tuon edustaja torniaisen puheenvuoron jatkoksi jo aiemmin sanomani eli maakuntakaavoituksen sujuvuus ja joutuisuus luo pohjan koko kaavajärjestelmän toimivuudelle ja kaavahierarkian toteutumiselle

siihen mitä edustaja halmeenpää tuossa totesi että en kai usko että viranomaiset valittavat toistensa päätöksistä hidastaakseen muun muassa näitä kaavaprosesseja minun on kyllä edustaja halmeenpää pakko todeta että kyllä minä vakavasti epäilen sitä että usein myös näin on tapahtunut

arvoisa puhemies

totesin että usein näin on minun ymmärtääkseni tapahtunut

keskustelu päättyi

asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan

arvoisa puhemies

liikennekokonaisuuden osalta on tietysti tärkeää että lvmn johdolla kaiken kaikkiaan arvioidaan tätä liikennettä sillä tavalla että yksikään alue ei jää vahingossakaan katveeseen

viime kaudellahan tällaista arviointia ei tehty vaikka sekä lainmuutosten että ostopalveluleikkausten rahoitusleikkausten takia suomesta leikattiin viime kaudella tuhansia bussivuoroja

minkäänlaista arviointia siitä ei tehty jääkö joku katvealueeksi vai ei

tästä viime kauden virheestä meidän tietysti on otettava opiksi

lvm todella lähtee nyt arvioimaan sitä että katsotaan tämä kokonaisliikenne kaiken kaikkiaan ettei näitä katvealueita nyt sitten jää

arvoisa puhemies

tämän liikuntalain yleisperusteluissa kuvataan erinomaisen hyvin nykytila ja tarve vahvistaa liikunnan peruspalveluluonnetta sen merkityksen kasvaessa kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi

arvoisa puhemies

kävin hallintovaliokunnan jäsenenä tuossa tuokio taaksepäin eräässä vastaanottokeskuksessa missä kunnan edustajat kiinnittivät huomiota kahteen yksityiskohtaan

tämän lain toteuttamisen tarvetta minusta erinomaisen hyvin kuvaavat työkykyjohtamisen tutkimuksessa paljastuneet tulokset joita muun muassa paikallinen aviisi tässä äskettäin julkisti

ensinnäkin he kritisoivat ministeriön puutteellisia ohjeita muun muassa siltä osin että vastaanottokeskukset tarjoavat käytännössä vain seinät ja muun muassa koulutuspalveluista kunnat joutuvat itse tekemään päätökset eikä myöskään näitä koulutuspalveluja mahdollisteta taloudellisesti valtion toimesta

he totesivat että he joutuvat tekemään muun muassa taloudellisia resurssisatsauksia jo tällä hetkellä mutta heillä ei ole sopimuksen jatkosta mitään tietoa ensi vuoden osalta

eli taas pitkäjänteisyyttä tai

mia ruokoministeri vielä lyhyys

eli tämänkin tutkimuksen osalta voi selkeästi todeta että toimivalle liikuntalaille on erittäin paljon perusteita

liikunnan asemaa peruspalveluna kunnissa laki ei kuitenkaan vahvista riittävästi vaan jättää velvoitteitten väljyyden takia liikunnan aseman vahvistamisen monella tavalla kuntien oman päätöksenteon varaan

noin nopeasti luettuna voi todeta että osittain kuntien näkökulmasta tämä on ikään kuin tällainen toivotaan toivotaan laki

tuolloin toukokuussa myös totesin etteivät vakausvaikutukset ole vahvoja elleivät markkinat näe ja usko että valtiot itse todella toimivat ja hakevat keinoja omien talouksiensa vakauttamiseen

strategia asiakirjaan viitaten velvoite ministeriöitten keskinäiseen yhteistyöhön ja tehtäväjakoon tulisi kuitenkin kirjata selvemmin myös liikuntalakiin

jokaisen siis tulee huolehtia omista talouksistaan itse jota myötä ei tarvita syvemmälle menevää euroopan liittovaltiokehitystä myös talouden takia

hallituksen pakonomainen tavoite hoitaa sote palvelut epämääräisissä peruskunnissa ja kaikkein vaativin erikoissairaanhoito yliopistosairaaloiden erityisvastuualueilla on kokemassa mahalaskun

liikunnan käsite on laajentunut ja osa liikunnallisen elämäntavan edistämiseen liittyvistä toimista on jo tässä mainitussa okmn ja stmn strategia asiakirjassa valtuutettu sosiaali ja terveys ministeriölle

tämä ei ole mikään yllätys koska voitaneen sanoa että kaikki alan asiantuntijat ovat alusta alkaen pitäneet hallituksen tavoitetta näköalattomana

merkittävätkään tukipäätökset eivät pidä markkinoita rauhallisina puolta päivää pidempään ja onkin syytä uskoa että avun tarvitsijoita riittää niin kauan kuin yhteinen tukipiikki on auki

sote uudistuksen tavoitteenahan on muun muassa turvata varhainen puuttuminen siirtää painopistettä ehkäiseviin ja oikea aikaisiin palveluihin ja kaventaa väestön hyvinvointi ja terveyseroja

viimeksi julkisuudessa husin toimitusjohtaja aki linden sanoi että niin suuri kunta että se voisi vastata sekä perusterveydenhoidosta siihen läheisesti kuuluvine sosiaalipalveluineen että erikoissairaanhoidosta ei ole realistinen

on entistä selvempää että vastuuttomasti talouttaan hoitaneet euromaat eivät selviä rahaliitossa ilman taloutensa hyvin hoitaneitten euromaiden jatkuvaa ja kasvavaa tukea

käytännössä entistä useampi taloudenkin asiantuntija on menettämässä uskonsa valitulle tukien tielle

valtakunnallisen alueellisen ja kunnallisen toiminnan arvioimiseksi valtion liikuntaneuvoston tehtävänä olisi laatia seurantajärjestelmä jolla seurataan kansalaisten liikunta aktiivisuutta kansalaistoiminnan laatua ja määrää ynnä muita terveyden ja hyvinvoinnin kannalta merkittäviä indikaattoreita päätöksenteon tueksi

kesäkuun eu tason huippukokouksen sekavat päätökset ja linjaukset sekä hallituksen nyt käsittelyssä oleva tiedonanto ovat viemässä kriisimaiden tukemisen uudelle tielle ja sen myötä muun muassa tukemaan ongelmamaiden pankkeja suoraan

eli siis suomalaisetkin veronmaksajat joutuisivat tukemaan vastuuttomasti asioitaan hoitaneita espanjalaispankkeja

on hyvin ongelmallista että hallitus näkee talouskriisin keskellä tilanteen niin ettei eurokriisin hoidossa ole oikeastaan vaihtoehtoja

vähitellen onkin alkanut selvitä entistä laajemmalle se että hallituksen suurkuntahankkeen tavoite ei ole ollutkaan kuntien sosiaali ja ter veydenhuollon järkeistäminen ja kustannustehokkuuden lisääminen vaan ainoastaan ideologinen keskittäminen ihmisten asumisen palvelujen sosiaali ja terveydenhuollon rahojen ja vallan siirtäminen ja keskittäminen mahdollisimman harvoille suurille keskuskaupungeille

ei voi olla niin että ainoa tie on hallituksen valitsema linja jonka mukaan suomalaiset veronmaksajat johdetaan kasvaviin vastuisiin euroopan velkakriisin hoitamiseksi

aiemmin määritelmä oli valtakunnalliset ja alueelliset liikuntajärjestöt nyt siis pelkkä koko voi pudottaa pienet aluejärjestöt pois valtionosuuskuvioista

onkin välttämätöntä etsiä myös muita ratkaisuja ovatko ne sitten nykyistä suppeampi rahaliitto onko syytä ottaa euromaille käyttöön osittain kansallisia valuuttoja ja niin edelleen

valtionosuusjärjestelmää ollaan uudistamassa nyt tilanteessa jossa kuntiin on kohdistettu historiallisen suuret valtionosuusleikkaukset

erityisen ongelmallista kuitenkin on se jos meidän eurokriisikeskustelumme on lähinnä väittelyä suomen tukiriskien vakuuksista

kolmas valtionapukelpoisuuteen liittyvä epätarkkuus on mitä tarkoitetaan liikuntaa edistävällä järjestöllä mutta varmasti ministeri omassa puheenvuorossaan näihin epäselvyyksiin vastaa

kahdenkeskisissä keskusteluissa monet hallituspuolueittenkin edustajat ovat myös minulle todenneet että se on toimiva ja kattava ratkaisu mutta kun ongelmana on se että se on keskustan malli

nämä valtionosuusleikkaukset kaiken kaikkiaan tämän vaalikauden aikana ovat johtaneet valtavaan kuntia eriarvoistavaan kehitykseen ja sen vuoksi keskustan valiokuntaryhmä on esittänyt tämän lakiesityksen hylkäämistä

emme voi edetä tällä tiellä jolla menemme erityisesti talouspoliittisten päätösten ja markkinavoimien perässä askel kerrallaan kohti aina vain suurempaa eurooppalaista yhteisvastuullisuutta ja päätöksentekoa sekä liittovaltiokehitystä ilman että kykenemme hahmottamaan laajemmin suomelle oikean tien

hyvä uudistamisen lähtökohta eli fyysisen aktiivisuuden lisääminen liikunnan peruspalveluluonteen vahvistaminen kunnissa tiedolla johtamisen vaatimus eli kuntalaisten liikunta aktiivisuuden mittareita seurataan hyvinvointikertomukseen poikkihallinnollisuuden välttämättömyyden tiedostaminen ja vaatimus myös muille hallinnonaloille liikuntapaikkarakentamisessa avustetaan myös muun muassa nuorisokulttuurin liikuntamuotoja tai liikuntalajeja jotka liikuttavat ihmisiä arjessa

tällä keskustelulla ja pohdinnalla on todella kiire jo siksikin että nyt vallalla oleva yhteisvastuullisuuden lisääntyminen veloista ja pankkien pääomittamisesta vauhdittaa selvästi muun muassa kielteistä liittovaltiokehitystä

mutta toki puutteitakin on muun muassa se miten turvataan nyt kuntien mahdollisuudet toimia riittävästi mistä saadaan kuntiin riittävästi liikunta alan osaajia ja niin edelleen

minulla on kyllä tällainen pitempikin puhujapönttöversio tästä puheesta

valtiovarainministeriön on seurattava valtionosuuslakiin tällä vaalikaudella tehtyjen muutosten tosiasiallisia vaikutuksia eri kuntien asemaan ja kuntalaisten palveluiden saatavuuteen

itselläkin oli tilaisuus tässä joku aika taaksepäin keskustella tampereen entisen apulaispormestarin kanssa ja kysyin häneltä millä tavalla tampereen seudulla tarvitaan kuntaliitoksia ja kuntaliitosta nimenomaan maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisen osalta

missä kaikessa ja kuinka syvää eurooppalaista tai pohjoismaista yhteistyötä suomi tarvitsee muun muassa hyvinvointimme ja kilpailukykymme säilyttämiseen

keskustan malli parantaa palveluitten saatavuutta kun maakunnan sisällä palvelut voi hakea mistä tahansa kunnasta asuinpaikasta riippumatta

mutta ehkä puhemies hyväksyy menettelyni kun totean vain lyhyesti sen että itse näen sillä tavalla että kreikka paketin hyväksyminen on vastuun kantamista nimenomaan suomesta ja suomen työllisyydestä

itse en kannata syvenevää euroopan liittovaltiokehitystä mutta toki me tarvitsemme hallitustenvälistä toimintatapaa eu tasolla hyvin monessa asiakokonaisuudessa

hänhän sanoi puheenvuorossaan että täältä opposition puolelta olisi kerrottu että euroopassa ei ole missään tällaista hallinnollista järjestelmää kuin hallitus nyt suomeen ajaa

mal järjestelyihin kuntaliitoksia ei todellakaan tarvita että ne pystytään hoitamaan kaupungin ja lähikuntien yhteistyönä

eli tämä kreikka paketti on vain yksinkertaisesti pakko hyväksyä vakaamman työllisyyden ja talouskehityksen turvaamiseksi suomessa ja koko euroopassa

mutta ymmärsin sillä tavalla että se yhteistyön ongelma on sitten tampereen keskuskaupungin asenne mutta nyt puhun ainoastaan asiasta joka on keskustelun pohjalta minulle selvinnyt

hallintotasojen välillä aiheutuvaa tehottomuutta vähennetään

täytyy pahoitella että olemme olleet niin huolimattomia tässä tarkkuudessa

taitaa kuitenkin olla niin että san marinossa ja andorrassa on aivan samanlainen järjestelmä kuin mitä hallitus nyt ajaa mutta ministeri tietää tarkemmin

nykyiset kuntayhtymät ja kuntien muut yhteistyöjärjestelmät ja jopa tuhannet sopimukset tulevat tarpeettomaksi jolloin poistuu myös kuntademokratian niin sanottu harmaa alue

pari kommenttia siitä millä tavalla tänä päivänä tähän opposition välikysymykseen hallitus vastasi

arvoisa puhemies

täällä on todella tullut vahvaa kritiikkiä keskustan ja myös sitten hallintovaliokunnan kuulemien asiantuntijoitten esille nostamaa vaihtoehtoa eli tätä maakuntamallia kohtaan